kiitos arvoisa puhemies

tämän selvityksen mukaan viljelijä tulee vielä viime vuodella viime vuoden viljelijätuet jotka ovat siirtyneet tälle vuodelle ja tänä vuonna maksetut tuet jotka siirtyvät ensi vuodelle jo varhain ykspilkku kolme lx

arvoisa puhemies

suomi on harvaan asuttu maa

missä ne loput tukieurot ovat

toisin kuin keski euroopassa täällä välimatkat ovat pitkiä ja toisin kuin keski euroopassa täällä myöskin kumipyörillä kulkee paljon enemmän niin ihmisiä kuin tavaroita

miten er

mitä

arvoisa ministeri otitte ihan oikein puheenvuorossanne esille tämän tiestön korjausvelan ja sen että ollaan takamatkalla kymmenen vuotta tai miten sanoitte sen

tästä yrittäjäkuljettajien työajasta ja lainsäädännöstä kun ollaan päättämässä niin tulee mieleen kun vanha sanonta kuuluu että joskus tehdään pienillä tiedoilla suuria päätöksiä mutta nyt tuntuu että ehkäpä tässä taidetaan tehdä pienillä tiedoilla kuitenkin onneksi aika pieniä päätöksiä

luonnehditte aivan oikein tämän asian mutta mitä olette tehnyt ja aiotteko puuttua tähän epäsuhteeseen kun liikenteeltä kerätään tieliikenteeltä nimenomaan kerätään määrärahoja paljon enemmän kuin sinne ohjataan

tämän keskustelun kuluessa ja tuon valiokunnan mietinnön luettuani en ole kyllä ihan varma tiedetäänkö tässä itse asiassa minkälaisesta lainsäädännöstä ja nimenomaan sen käytännön soveltamisesta nyt sitten tämän jälkeen on kyse

nyt keskustelussa oleva lakiesitys yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä ei kuitenkaan lupaa mitään parannusta

kuten olen lukuisia kertoja tässäkin salissa korostanut suomi on pitkien välimatkojen maa eivätkä olosuhteemme ole millään lailla verrattavissa keski euroopan tiheään asuttuihin maihin

tähän euroopan unionin direktiiviin olemme ottaneet monta kertaa kantaa suomessa ja tämä on tehnyt tuloaan jo kymmenen vuotta

tähän saakka direktiivin täytäntöönpanoa on saatu lykättyä ja suomi on usean muun eu maan tapaan joutunut huomautusmenettelyn kohteeksi siitä että direktiiviä ei ole toimeenpantu

näiden varsinaisten kuljetusyritysten lisäksi on vielä erittäin suuri joukko muita yrityksiä joissa yrittäjät antavat osansa näihin kuljetustehtäviin

työaikadirektiivin täytäntöönpano tulee rajoittamaan ihan varmasti kuljetusyritysten toimintaa nimenomaan näitten pienten yritysten toimintaa ja niissähän itsenäisten yrittäjien työpanoksella on suuri merkitys

velvoittaako tämä laki nyt näitä yrittäjiä henkilökohtaiseen työajan seurannan pitämiseen ja kirjaamiseen

keskustelin myöskin valiokunnan puheenjohtajan kanssa äsken tästä asiasta enkä saanut vielä siihen vastausta velvoitetaan

suomi ja espanja nostivat jopa kanteen euroopan parlamenttia ja neuvostoa vastaan euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa katsottuaan direktiivin olleen eu oikeuden vastainen

suomi esitti tuomioistuimessa että unionin perustamissopimukset eivät anna valtuutta yrittäjien työaikarajoituksiin

ja myöhemmin komissio sitten tekikin ehdotuksen maantieliikenteen työaikadirektiivin muuttamisesta ja esitti että yrittäjäkuljettajat jätetään pois työaikadirektiivin piiristä

oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvan rikosseuraamuslaitoksen määrärahatilanne on kaikkien kulujen kasvettua nyt tosi kireä

kuluja kasvattaa vankiluvun lisääntymisen lisäksi vankien kohtuullisen tasokas ylläpito suomessa

suomen lainsäädäntö mutta ennen kaikkea oikeuskäytäntömme on erityisesti seksuaali ja muissa väkivaltarikoksissa aivan liian löysä

viime vaalikaudella tehtyjä erilaisia lievennyksiä rangaistuksiin ja lain soveltamiseenkin on perusteltu muun muassa kustannussäästöillä ja vankeinhoidon tilanahtaudella

tämä oli yksi perustelu esimerkiksi muuntorangaistuksesta luopumisen tapauksessa

säästöjä ei todellakaan pidä toteuttaa rangaistuksia lieventämällä

tähän syksyyn asti esimerkiksi turussa vangeilla on ollut mahdollisuus ottaa iltapalaa selliinsä ovien sulkeutumisen yhteydessä mutta nyt tämä pienen pieneen omatoimisuuteen opettava tekeminenkin jäi kokonaan vangeilta pois kun uusien rikosseuraamuslaitoksen sääntöjen mukaan vangeille tulee tarjota tällainen iltapala nykyään ihan erikseen

vähintäänkin kohtuullisesta ylläpidosta huolimatta vangit valittavat tätä nykyä olosuhteistaan ja haastavat vankilan virkamiehiä oikeuteen aika usein ihan vaan huvikseen

usein vankilavahvuudesta vartijoita ja muuta henkilökuntaa puuttuu koska työaika kuluu valmistelevissa istunnoissa ja pääkäsittelyssä

suomessa yhteiskuntamme arvoja kuvaavaa on se että täällä kunnioitetaan jokaisen ihmisen perusoikeuksia

arvopohjan säilyttäminen vaatii kuitenkin myös sen ettei väärin tehnyttä palkita rikoksistaan

arvoisa puhemies

tuomioistuinten määrärahavähennykset jotka tänäänkin täällä ovat jo puhuttaneet tietysti lisäävät painetta oikeuslaitoksen henkilöstön supistamiseen

edustaja korhosen joka toimi eduskunnan tilintarkastajien varapuheenjohtajana viime kaudella esittelypuheenvuoro oli erittäin perusteellinen ja selkeä ja hän antoi siinä positiivista palautetta eduskunnan hallinnolle niin taloudenhoidosta kuin myöskin hallinnon osalta

tämä on kaikkien suomalaisten mielestä väärin sillä käsittelyajat ovat kohtuuttoman pitkät eikä oikeusturva tätäkään kautta toteudu kunnolla

käräjäoikeuksissa yhä suuremmaksi ongelmaksi on muodostunut juttujen käsittelyjen peruuntuminen yleensä sen vuoksi ettei syytetty saavu paikalle lainkaan

mutta hän nosti kyllä yhden asian esille ja se on tämä valtion palvelukeskuksen toiminta ja se että eduskunnan taloushallintoa ollaan siirtämässä palkeille ensi vuoden aikana

tällä hetkellä käräjäoikeuksia rasittavat turhaan myös selvät rattijuopumustapaukset joissa näyttö on täysin selvä ja tekijä myöntää asian ja on tavattu ajosta

nyt kun täällä ei ole varsinaisesti kyselytunti enää haluan kuitenkin esittää kysymyksen edustaja korhoselle

pelkällä poliisipäällikön vahvistuksella tällaiset jutut voisivat olla loppuun käsiteltyjä

mitkä seikat te näette kaikkein ongelmallisimpina tässä valtion palvelukeskuksen taloushallinnossa kun eduskunnan taloushallinto siirretään sen alaisuuteen

vielä lopuksi haluan nostaa esille erään erityisen paljon huolta nostattaneen asian nimittäin venäläisten kasvaneen kiinnostuksen hankkia kiinteistöjä ja muuta maata suomesta

tästä olen kuitenkin useimpien kansalaisten ja asiantuntijoitten kanssa eri mieltä

oleellista ei ole pelkästään ulkomaalaisten ja erityisesti venäläisten tekemien kiinteistökauppojen prosentuaalinen osuus vaan se minkälaisista paikoista kiinteistökauppoja tehdään

huolta herättävät etenkin strategisesti tärkeiden alueiden läheisyydessä olevien kiinteistöjen ja ylipäätään kaikenlaisten maa alueiden myynti

arvoisa puhemies

olen nimenomaan kiinnostunut tästä siksi että toimin tätä nykyä eduskunnan tilintarkastajien puheenjohtajana ja ehkä tilintarkastajien aiempi varapuheenjohtaja voi sitten antaa tukiopetusta tämän salin ulkopuolella tästä asiasta koska ei voi olla niin että eduskunnan tilintarkastajat toimisivat jotenkin vajailla tiedoilla tällaisessa asiassa

haluan lausua parhaimmat kiitokset eduskunnan tilintarkastajille hyvin tehdystä työstä ja

arvoisa puhemies

tästä hallituksen esityksestä ja talousvaliokunnan mietinnöstä käy hyvin selville se miten merkittäväksi nimenomaan kaivosteollisuus on suomessa ihan viime vuosina muodostunut

arvoisa puhemies

laskin että kymmeniä pykäliä on kirjoitettu uudelleen tai niihin on kirjoitettu uutta sisältöä ja tämä on tapahtunut tietenkin esittelevän ministerin kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä

tämä on erittäin tärkeä eduskunnan ratkaisu ja osoittaa sitä kunnioitusta mikä eduskunnalla on myöskin suomalaista yrittäjää kohtaan

arvoisa puhemies

erinomaisen hyviä puheenvuoroja tässä nämä viimeiset mutta ehkä kenties parasta laatua olivat edustaja kerolan puheenvuorossaan esille nostamat aiheet

arvoisa puhemies

mistä emme voi luopua

vientitulojen näkökulmasta tarkasteltuna metsätalous on ylivoimaisesti suomen tärkein luonnonvara ja metsät ovat sen vuoksi varmasti meidän kaikkien huolenaiheena

se on se tärkein kysymys kun sen rinnalla mietimme miten me tasapainotamme taloutemme miten suomi tasapainottaa talouden

nyt täällä puhutaan luonnonsuojelusta ja puhutaan metsiensuojelun lisäämisestä ja puheenvuoroissa on väitetty jopa että kokoomus ajaisi nykyistä enemmän metsiensuojelua

siis talous tasapainoon ja sitten pohditaan mistä me emme voi luopua mikä on niin välttämätöntä että me emme voi siitä tinkiä ja sitten millä tavalla suomalaiset tuotteet tekevät kauppansa millä eväillä me pärjäämme maailmalla kilpailussa millä tavalla tuotteet tekevät kauppansa tulevaisuudessa

totta kai me haluamme että metsiä suojellaan ja me haluamme että metso ohjelmaa viedään eteenpäin se on totta mutta emme me halua lisää nykymuotoisia luonnonsuojelualueita joissa metsätalous loppuu

arvoisa puhemies

vaikuttaa tästä keskustelusta päätellen siltä että täältä eduskunnasta löytyy kyllä asiantuntemusta tähän asiaan mutta hallituksen piiristä sitä ei ole löytynyt

hallituksen piiristä on löytynyt vain se metsäteollisuus ryn tahto se on näkynyt vain siinä

meidän olisi parasta täällä suomessa muistaa että kotimaista energiaa pitäisi käyttää enemmän ja kaikki se mitä on tehty tällä vaalikaudella elikkä turpeen verotusta on kiristetty ja hakkeen tukea vähennetty on tuonut lisää kivihiiltä

arvoisa puhemies

tällä hallituksen esityksellä josta sosiaali ja terveysvaliokunnassa on valmistunut mietintö on tarkoitus varmistaa käytettävien terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuus ja laatu sekä näiden laitteiden vapaa liikkuvuus

ehdotetun lain tarkoituksena on edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden käyttäjien sekä potilaiden turvallisuutta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hammashuollossa kaikki suun ulkopuolella valmistettavat suuhun kiinnitettävät ja irralliset proteettiset osat valmistaa hammasteknikko laboratoriossaan hammaslääkärille alihankintana

hammaslääkäri on vastuussa työn lopputuloksesta kun hän suunnittelee ja sitten lopulta sovittaa työn siis tämän proteettisen laitteen potilaan suuhun

monta vuotta sitten tein lakialoitteen kun ei muu tuntunut auttavan tein lakialoitteen missä tähdättiin jätevesiasetuksen kumoamiseen ja nythän se sitten toteutuu

hammaslaboratorion tekemä proteettinen työ on yksilöllinen lääkinnällinen laite jonka lain mukaan tulisi olla jäljitettävä työn jokaiselta vaiheelta

arvoisa puhemies

kuitenkaan nykyisin ei ole käytäntönä että asiakas siis potilas saisi tietoonsa laitteen valmistajan sillä asiakirjat laitteen valmistajasta materiaaleista ja hinnasta jäävät aina hammaslääkärille

valiokunnan mielestä se sisälsi kuten valiokunnan puheenjohtaja tältä paikalta äsken juuri totesi määräyksiä jotka ehdottomasti on nostettava lain tasolle

myöskään laboratoriotyön hinnan osuutta tästä kokonaishinnasta ei ole eroteltu laskun loppusummassa

ympäristöministeriön jätevesiasetus on osoittautunut valitettavaksi malliesimerkiksi huonosta lainvalmistelusta ja hallinnosta

tässä laissa vedotaan juuri vastuuseen ja laitteen jäljitettävyyteen ja jos potilas ei saa näitä edellä kuvaamiani mainittuja tietoja ei jäljitettävyys näiltä osin voi toteutua

tällä kertaa hallitus esityksessään ei ollut kiinnittänyt tähän erityisesti huomiota ja sen vuoksi myöskään valiokunta ei ole puuttunut tähän

ministeriön päätöksestä on seurannut kalliita kiinteistökohtaisia ratkaisuja joista me olemme monia lukemattomia esimerkkejä kuulleet

mutta halusin tuoda tämän tässä keskustelussa nyt esille tämän asian käsittelyn yhteydessä jotta mahdollisimman pian tämä ongelma voitaisiin korjata

myös kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun näkökulmasta haja asutuksen jätevesiuudistus ei ollut hyvä vaan päinvastoin se oli vanhanaikainen ja lyhytnäköinen linjaus

epäonnistunutta lainsäädäntöä on yritetty myöhemmin korjata

jos sitä vielä yritetään korjata myöntämällä toimenpiteelle lisäaikaa tai vapautuksia ikään tai tuloihin tai sosiaaliseen asemaan perustuen ehkä ollaan aika liukkaalla jäällä

henkilökohtaisesti minulla on ollut hyvin selvä käsitys tästä ja ministeri aitiossa nyökkäilee eli hän kyllä omalta osaltaan varmasti tietää on ollut selvä käsitys siitä että asetus jota nyt ollaan kumoamassa oli virheratkaisu

asetuksen aikaansaamat ympäristövaikutuksetkin olivat ja ovat edelleen tutkimatta mutta silti kiinteistönomistajille on aiheutunut ja taitaa tulevaisuudessakin vielä aiheutua suuret lisäkustannukset ja kunnille paljon neuvontatyötä

tässä yhteydessä on varmaan syytä nostaa esille myöskin trafin eli liikenteen turvallisuusviraston nyt tällä hetkellä noudattamat käytännöt

nimittäin liikenteen turvallisuusvirasto myöntää erinäisiin ajoneuvoihin erinäisiä vaatimuksenmukaisuustodistuksia muun muassa vaatimuksenmukaisuustodistuksia joilla on hyvin suuri arvo ja merkitys silloin kun autoja tai ajoneuvoja rekisteröidään

lainsäädäntöä on nyt korjattu todella oleellisilta osin

on hienoa havaita että jälleen kerran eduskunta on aivan yksimielinen siitä että maaseutu on suomelle tärkeä ja maataloustuotanto ruuan tuotanto on myöskin suomalaisille äärimmäisen tärkeä

tässä on kaksi hyvin tärkeää muutosta mitkä nyt saatetaan lakiin

lisäksi on syntynyt kuten tässäkin tämän päivän keskustelussa on monta kertaa tullut esille epäterveitä lieveilmiöitä ja rahastusautomaatteja

maan lakiin sitä laissa voimaan

tämä on

joka kyllä minun mielestäni tuo

painavia todisteita ei ole edes siitä millainen todellinen puhdistusvaikutus on jätevesiasetuksen edellyttämillä kalliilla jätevedenpuhdistusmenetelmillä

nyt uskon että tästä eteenpäin keskustelu kääntyy myös yhä enemmän siihen että maaseudulla on muutenkin kuin ruuan tuottajana merkitystä eli tämä bioenergiapaketti mikä nyt on hallituksessa hyväksytty ja tullaan eduskunnassa vielä käsittelemään ja hyväksymään tulee vahvistamaan varmasti meidän kaikkien käsitystä ja myös kaikkien suomalaisten käsitystä siitä että maaseudulla on paljon paljon merkitystä tulevaisuudessa ja syytä onkin

trafilla on tullut käytännöksi että siellä arvioidaan näitten todistusten antamiseen liittyvät kustannukset aika erikoisella tavalla näin yrittäjien autoilijoitten ja muiden yrittäjien näkökulmasta

aika harvoin kuulee eduskunnassa kun puhutaan veroista ja varsinkin kun puhutaan verojen korottamisesta että oltaisiin niin yksimielisiä ettei oikeastaan vastaväitteitä tule

minusta lakivaliokunta olisi voinut kyllä vielä tämän kohdan korjata mutta erinomaisen hyvä että anonyymi todistelu tämän myötä nyt tulee mahdolliseksi

olen nimittäin harrastusluonteisesti kotonani tutkinut ravinteitten siirtymistä ja myöskin jätevesien osalta olen selvittänyt minkä verran jätevesien mukana ravinteita mahdollisesti vesistöihin siirtyy

monet yrittäjät ovat saaneet erittäin isoja laskuja siis euromääräisesti isoja laskuja sen jälkeen kun ovat muun muassa tällaisen vaatimuksenmukaisuustodistuksen trafilta saaneet

minä en ole kuullut yhtään puheenvuoroa missä olisi edustaja todennut että ei hyväksy tätä tupakkaveron korotusta

toinen on juuri se asia mitä edustaja zyskowicz lähetekeskustelussa viime keväänä voimakkaasti kritisoi hallituksen esityksessä laittomasti hankitun todistusaineiston hyödyntäminen

nimittäin suomi on saarivaltio ja tällaisessa asemassa kuin me olemme maailmalla niin mikä tahansa kriisi voi järkyttää meidän mahdollisuuksiamme ruuantuotannossa ja myöskin energiaomavaraisuuden osalta

hyvä että tässäkin keskustelussa taas otetaan esille se että kun me lainsäädännöllä kuten nyt tälläkin kertaa edellytämme joitain uusia virkoja perustettavaksi taikka sitten sälytämme kunnille esimerkiksi joitain uusia valvontatehtäviä mitkä toisaalta sitten edellyttävät kunnilta myöskin uutta resursointia niin se ei vaan käy sormia napsauttamalla vaan tarvitaan myöskin määrärahat ja niin varmasti tässäkin asiassa

joskus on esimerkkejä siitä joitakin esimerkkejä että trafi on laskuttanut täsmälleen samasta a nelosesta joka on sisällöltään aivan sama päivämäärä vain on vaihdettu ja se diaarinumero satoja euroja joskus ehkä jopa tuhansia euroja samasta paperista samalle yrittäjälle uudelleen ja uudelleen

meillä on normaali sakokaivojärjestelmä ja jätevesi virtaa avo ojaan sakokaivosta

tämä antaakin oikeastaan hyviä viitteitä ja antaa luvan uskoa siihen että tulevien vaalien jälkeen muodostettava hallitus olivatpa mitkä puolueet tahansa hallitusta muodostamassa varmasti ottaa tästäkin keskustelusta kopin ja tekee meille erittäin tervetulleita veropoliittisia rakenneuudistuksia tai esittää niitä eduskunnalle ja eduskunta ne toteuttaa sitten aikanaan

sen vuoksi ne tavoitteet jotka nyt on asetettu ja joihin kaikki yhdessä olemme sitoutuneet ovat erittäin kannatettavia

on tärkeää että kun on eduskunnan vaalikauden viimeisiä istuntoja menossa tässä vaiheessa saadaan myöskin näyttö siitä että eduskunta voi korjata hallituksen huonoja esityksiä kunhan siihen vain riittää aktiivisuutta ja täällä on riittänyt

nyt tarvittaisiin todella isoja ratkaisuja

tätä tilatukilakia tältä osin tukioikeuksien osalta on vatvottu tässäkin talossa jo neljä vuotta sitten ensimmäisen kerran ja sen jälkeen voi sanoa nyt jo vuosikaudet koska tätäkin esitystä jolla oli tarkoitus yksiselitteisesti kumota kaikki se mitä kolme vuotta sitten eduskunta lakia säätäessään oli tehnyt on käsitelty jo pitkälti toista vuotta täällä eduskunnassa

nyt kysyisinkin kun valtiovarainministeri on paikalla onko hallituksen piirissä vakavasti mietitty että pitäisi hallinnon rajat ylittäviä toimenpiteitä sillä tavalla toteuttaa että meillä on kuitenkin varmaan miljrdiluokan rahojensiirtomahdollisuudet yli ministeriöitten hallintorajojen

tämän minä halusin saattaa nyt tässä keskustelussa myöskin ministerin tietoon että ehkä siellä trafissa pitäisi joitain tuloskeskusteluja käydä tämän osalta

sen vuoksi koko lainsäädäntöä ja siihen liittyvää velvoittavuutta pitäisi tarkastella aika lailla uudesta näkökulmasta tulevaisuudessa meillä suomessa

suomi on siis oikeusvaltio ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti ei missään tapauksessa vaarannu näistä uudistuksista ei vaarannu tästä että laittomasti hankitut todisteet todisti vain laittomasti hankitut todisteet voivat olla käytössä kun tuomioistuin harkitsee tuomion antamista

tämä todistaa ettei välttämättä nyt olla ihan oikeilla jäljillä tälläkään kertaa kun tämän lain pohjalta uutta asetusta ollaan rakentamassa

onko tämmöistä

minä haluan vielä tässä muistuttaa siitä että valiokunnassa on myöskin olemassa esiin jos mikään ei helpottaisi esitys mikä vähentäisi hammaslääkärien työtaakkaa nimenomaan näitten proteesien valmistamisen yhteydessä ja siitä on myöskin ministeriöltä ja ministeriltä erittäin puoltavat lausunnot

arvoisa puhemies

nyt kun ympäristövaliokunnan valmistelussa ollut lakiesitys on tässä ratkaisuvaiheessa on pakko osoittaa ihmetykseni alkuperäiseen esitykseen tehdyistä muutoksista

eli se on totta että tämä asia on ollut meille suomalaisille se on ollut eduskunnalle erittäin hankala ja vastenmielinen

näillä toimenpiteillä mitä nyt esitetään ja on esitetty se ei taitu

täällä kokoomuslaiset valiokunnan jäsenet edustajat perkiö ja heinonen ovat erittäin hyviä puheenvuoroja käyttäen perustelleet sen miksi tämä uusi lainsäädäntö olisi pitänyt huolellisemmin nyt valmistella

toivoisin että valiokunta voisi vielä tämän vaalikauden aikana sen asian loppuun käsitellä tapahtuu se miten tahansa jotta hammashoidon pitkiä jonoja tällä hetkellä voitaisiin lyhentää

sen sijaan että nyt esitykseen olisi tehty todellisia oikeudenmukaisuuteen pyrkiviä muutoksia on sen parissa jälleen kiireellä hosuttu ja pyritty säätämään samoja vanhoja vaatimuksia kiinteistöjen omistajille ainoastaan hiukan lievennettyinä

se olisi yksi merkittävä keino

esitys on mitä suuremmassa määrin epäselvä ja kansalaiset varmasti tämän jälkeen kysyvät mitä nyt pitää tehdä miten kussakin kiinteistössä tulee toimia

arvoisa puhemies

nyt kun vanha asetus kumotaan uuden asetuksen valmistelu on tehtävä huolella ja tarkkaan ensin selvitettävä minkä verran haja asutusalueilta ylipäätään syntyy kuormitusta ja millaisia puhdistustuloksia erilaisilla laitteilla saavutetaan etenkin kun muistaa miten suuri osa haja asutusalueiden kiinteistöistä sijaitsee paikoissa mistä ravinteilla ei käytännössä ole edes mahdollisuutta ikinä päätyä mihinkään vesistöön viittaan omakohtaiseen kokemukseeni

kaiken kaikkiaanhan kuten perustuslakivaliokuntakin on jo kolmeen neljään kertaan todennut nyt kysymyksessä olevia yhteisön säännöksiä on erittäin vaikea sovittaa yhteen maamme oikeusjärjestelmän perusperiaatteiden kanssa